kun suomessa mieli tekee kalevala alkaa jo sanoilla mieleni minun tekevi niin kieli haisee tuoksuu on läsnä siinä ilmaisussa

arvoisa puhemies

oikeastaan ed

nyt te yritätte vaikka te pitkän aikaa olette hoitaneet edustajina täällä kaikki etuoikeudet tuplana ainakin jo ruotsinkielisille ikään kuin saada sen tunteen meille täällä että me sorramme joitain ressukoita jotka eivät saa palveluja omalla kielellään

koko kielen olemus korostaa suomessa eestissä se sana että me olemme tässä mukana hyvässä mielessä että meidän mielemme tekee olla suomalaisia että me olemme mielellämme tässä maassa

varsinkin nyt kun meillä on tämä tarastin työryhmän päätöskin tai jonkunlainen ehdotus tulossa niin monet kaupungit esimerkiksi mainostamisessa turku etunenässä ovat menneet siihen että jopa demokratiaa tavallaan halveksien ovat ruvenneet vaatimaan maksua siitä että mainostetaan kaupungin alueella

silti tulevaisuusvaliokunnan jäseninä meillä on ennen kaikkea pyritty näyttämään että tulevaisuudessa ja hyvin lähiaikoina ja nyt jo pitäisi olla joustavuutta innovatiivisuutta siinä kuinka eri eläkkeitä maksetaan

äänestyksessä

todellisuudessa arvoisa puhemies kun olette myös alan edustaja tiedätte että englanti on siinä mielessä mainio kieli että se on omaksunut latinan ja kreikan aikoinaan jo hyvin pitkälle ja kaikki oikeuden peruskielet tulevat täältä ja turha naureskella edustaja mikäs tämä onkaan tämä vihreä tässä euroopat käynyt koska jos hän ei ymmärrä sitä että latina on hyvin pitkälle pohjana kaikissa näissä oikeuskielissä ja englanti jos mikä kieli on sulattanut ne itseensä latinan ja kreikan ja kreikka on raamatunkin kieli ja minä en ymmärrä miten ruotsi olisi erinomaisempi kieli tässä nykyisessä euroopassa jossa me vaadimme kaikki oikeudenmukaista ja tasavertaista kohtelua

esimerkiksi tänä päivänäkin vaikka kokoomus ja keskustapuolue ovat yrittäjien puolueita kokonaan he ovat unohtaneet aivan pienyrittäjät

jytyn työ aidosta kettusen usa seitsemän kaksi siis sen verran linkolalaisella linjalla että pesimä ja yli seitsemän yksi tyhjä poissa kaksikymmentäneljä uskontoon hyväksynyt miten

arvoisa puhemies

maantiemainonta tiehallinnon ja muun suhteen on ollut yllättävänkin sallittua siinä mielessä vaalien aikana että se ei aiheuta häiriötä ja voisiko sanoa köyhemmilläkin ehdokkailla on ollut helppo mainostaa jossain määrin näillä alueilla

ministeri äsken viittasi kuntauudistukseen ja kuntaministeri sanoi että monikaan kunta ei pysty nytkään vastaamaan peruspalveluista

eikö täällä nähdä sitä että koko tämä voisiko sanoa kohta ex sihteeri jungnerin sanoilla unelmahöttö tässä uudistuksessa on pelkästään sitä että lakiin kirjataan nyt niin tiukkoja juttuja että kunnat pakotetaan kuntaliitoksiin tätä kautta

arvoisa puhemies

tennilän kaltaiselle mestaripopulismille joka kumpuaa syvästä stalinismin harhauttamisen ja vääristelyn ja perversioinnin perinteestä kun hän väittää että väitin tulevaisuusvaliokunnasta tämmöisiä

mutta alun perinhän ongelma on se kuka on antanut aivan niin kuin edellinen edustaja lopetti tämän oikeuden että heikoimpia heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ruvetaan rokottamaan näinkin julmalla tavalla

minä oikeastaan näen vaan sen jopa törkeän suuntaisen vihjauksen tässä että nyt kun tarastin työryhmän myötäkin rahaa saa panna palamaan melkein vaikka kuinka paljon mainontaan niin tässä ikään kuin kiristetäänkin tätä aidon demokratian mahdollistamaa juttua että saisi mainostaa vapaammin vaalien alla mikä kuuluu minun mielestäni demokratiaan ja siihen karnevaalihenkeen ja siihen että innostetaan ihmisiä mukaan näissä asioissa

kaikki nämä asiat sosiaalipuolella ikäihmisten jutut jotka ovat nyt tulossa että nyt kuntien on hoidettava lakisääteisesti nämä asiat tämähän on koko juoni ainoastaan sitä että kunnat pakotetaan yhtymään toisiinsa ja liittymään toisiinsa jotta nyt nämä uuden hallituksen lakisääteiset jutut ja kuntavelvoitteet voitaisiin hoitaa

en toki epäile sitä että palomiesten työmoraali kun on vielä semmoisia ammatteja joissa ollaan ihan kutsumusammatissa tästä olisi kärsinyt että heidät on sivuutettu

minä sanoin että tulevaisuusvaliokunnan edustajana katson tulevaisuuteen

vielä sen verran lisäisin että jos nyt huonommilla papereilla pääsee opiskelemaan ruotsinkielisesti lakia niin mitä tasa arvoa se on jos sinä saat sitten ruotsinkielisellä alueella ruotsinkieliset tuomarit jotka ovat huonommilla papereilla aikoinaan päässeet opiskelemaan lakimieheksi

esimerkiksi tampereen kaupunki on siirtynyt siihen että kun pari päivää myöhästyy lasku niin se siirretään heti jollekin hyvin kiihkeälle ja kiimaiselle ulosottofirmalle joka pistää korkoa koron päälle tähän laskuun

mutta uskon että työelämässä yleensä ja ihmisiltä löytyisi solidaarisuutta nähdä kuinka vaativaa työtä palomiehet tekevät ja että heillä on ihan oikeuskin ja meidän turvallisuuden takiakin kohtuus jäädä aikaisemmin eläkkeelle koska kyllä nuoria miehiä löytyy työttömiäkin on niin paljon varmasti näihin ammatteihin hoitamaan näitä asioita vielä uudella innolla

äänestyksessä

miten tämän kaltaisia ehdotuksia

eli joku tässä systeemissä on mennyt aika pieleen kun käydään nykyään nopeampaa ja nopeampaa ihmisten kimppuun jotka jostain syystä eivät pysty maksamaan laskujaan

tennilän juttuja niin kuin hän hyvin tietää mutta kun on tottunut puhumaan pehmeitä leimaamaan toisia niin on aikakin jäädä jo seniliteetinkin takia joittenkin muittenkin ehkä täältä eduskunnasta pois

arvoisa puhemies

jos kaada seos tukevansa miten

onko esimerkiksi kokoomuksenkin ainoa linja se että kaikki mikä maksaa on sallittua tai oikeastaan satsataan vaan siihen

todellakin juuri tämän kaltaiset asiat mikä äsken tuli esiin ovat niitä että kun kauhistellaan ensin tämän rikoksen valtavuudella niin sen takia poliisitkin tavallaan koulutuksestaan huolimatta ovat olleet pakotettuja tekemään näitä asioita

eli toivoisin tähänkin asiaan tässä yhteydessä seuraavaan kertaan ainakin ja seuraavan hallituksen suhteen parannusta

mutta sitten kun on olemassa tämmöisiä asioita kuin tienvarsimainonta jonka on tiehallinto sallinut niin ikään kuin sekin pannaan mahdottomaksi ettei enää voi köyhempi mainostaa edes tässä maassa vapaammin vaan sekin viedään siltä pois

eduskunta hyväksyy valiokunnan mietinnössä käsitelty kaksi

puhuin lähinnä siitä poliisikoulutuksesta joka pystyy sitten myös toimimaan niin ettei heti lähdetä sen vanhan perinteen mukaisesti uskomaan vaimon tai äidin juttuja

usein on kyse alkoholista peliriippuvuudesta tai jostain kulutusriippuvuudesta ihmisistä jotka ovat ihan oikeasti kipeitä mielenterveysongelmaisia ja muita vastaavia

jotenkin tuntuu että kun mediassa todistetaan ja puhutaan sen puolesta että demokratiaa on kehitettävä niin toisella kädellä koko ajan vedetään ruksia vanhojenkin toimineitten parempien juttujen ylitse

tämä asia olisi todellakin täytynyt aikoinaan tiedostaa mutta tämä on oikean suuntainen ja tätä täytyy entisestään tiukentaa ja oikeastaan tämmöiset pikavippifirmat voisi poistaa

jos vähänkin tämä aika pitkittyy niin lapset oppivat heidän mielikuvituksessaan jopa kahteentoista ikävuoteen asti muuttuvat nämä aivojen jutut aika paljon hyvin nopeassa ajassa ja sen takia tämmöinen kuulemma husillakin oleva erityislautakunta on todella paikallaan siinä mitä tässä psyykessä tapahtuu

sen takia minä vähän tunnen itseni hölmöksi kun täällä meilläkin puhutaan sillä tasolla kuin oltaisiin jostain keskiajalta

onko siellä taustalla jotain isompia pankkeja tai osakeyhtiöitä jotka vetävät tästäkin pientä hyötyä sitten itselleen mutta tämä on ehkä eettisesti ja moraalisesti kaikista arveluttavinta suomalaista yritystoimintaa

suomen aikoinaan kuuluisin maalaus silloin kun me emme olleet itsenäisiä oli kun ei kaksiteräinen miekka lävistä meitä ja halkaise vaan kaksipäinen kotka on suomi neidon kimpussa ja suomella on tämä lex laki puolellaan

suomesta kun on annettu tätä kuvaa niin tänä päivänä saattoi kyllä lukea iltapäivälehdistä hyvänkin uutisen että suomessa on eroottinen ja seksuaalinen käyttäytyminen vapaamielisempää kuin muualla päin maailmassa ja siihen kytkettiin sauna hyvällä tavalla että me olemme oppineet siihen ettei meillä ei ole enää näillä alueilla niin kauheasti näitä asioita hurskasteltavana

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallintoneuvosto kansalaiset

tässähän on lähdetty siitä että länsirannan nämä jutut niin kuin suuressa maailmassa on todettu moneen kertaan ovat laittomia

elämme kovia aikoja totesi aikoinaan puhuva koira sanoma oyn luotettavimmassa ja rehellisimmässä julkaisussa aku ankka ja totisesti niitä me elämme nykyään kun pakotetaan joukkoliikenteen toimimattomuuden ja palvelujen vähentämisen vuoksi enemmän ja enemmän ihmiset yksityisautoilemaan

jos tähän tuodaan eu ja alastomuuskulttuuri ja sauna näitten katkeroituneitten äitien näköalan kannalta nyt ja leimataan miehet ja koko se että perheet ovat saunassa niin me päädymme kauheaan umpikujaan jossa justiin tämän kaltainen vääränlainen suhtautuminen uudenlaiseen terveyteen on mahdollista näin hyvänkin lain välityksellä ja kautta

tosiaan edustaja niikon aiheeseen kun koko ikäni aikoinani nuorisotyötä tein ennen kuin tänne jouduin ja samassa kunnassakin kuin edustaja brax

sieltä nimittäin pystyy heittämään sinne strömmeniin jos joku on käynyt joskus ruotsissa niin näkee

jos ollaan oikeudenmukaisia ja kun on jumala sillä lailla että jumala on kaiken oikeudenmukaisuuden mitta niin minkä takia sen täytyisi olla täällä meidän eduskunnassa yhtäkkiä jehova tyyppinen mustavalkoinen jumala vanhatestamentillinen

mutta toisaalta kun nämä kohutut himasen tutkimukset jo se alkuperäinen ja sitten tämä viimeinen ovat olleet olemassa haluaisin että keskityttäisiin tähän henkisempään ja psyykkisempään ja muunkaltaisempaan puoleen että päästäisiin tosiaan

mutta silloin jo käytettiin kun johtava nuorisotutkija tommi hoikkala omaksui sen tai minä käytin syrjäytetyt nuoret juttua

huomaan että tämä on kohtalaisen hyvin toiminut mutta näköjään samat uhkat ovat edelleen olemassa ja nyt taas pahenemaan päin johtuen kyseisestä oikein isolle komennolle kumartavasta hallituksesta että jokamiehenoikeudet ovat aivan niin kuin edellinen edustaja kuvasi hivenen vaarassa tässä

kun tässä lähestyy pääsiäinen ja kaikkea niin se on jotenkin tavallaan laitonta että suomen valtio joka lain kautta on isoa vaikeata tapausta vastaan taistellen saavuttanut aikoinaan itsenäisyytensä ja vielä vaikeampaa tapausta joka aikoinaan rasistisesti leimasi suomen vielä mongoleiksi ja piti sitä vielä kauan aikaa sillä tasolla että suomi ei ole edes samassa tasossa ihmisinä saavuttanut tätä itsenäisyyttä täällä tulee sitten tuomitsemaan joitain kahta pikkuvaltiota jotka keskenään vääntävät jostain

mutta kun eilen todistettiin kuinka tärkeä kieli on ja oikein ruotsin kieli varsinkin niin mikseivät päättäjät ota itse vastuuta asennoidu siihen niin että tässä lukisi nuorten syrjäytyminen ja syrjäyttäminen

tuntuu että kun tämän pläjäyksen lukee ja katsoo niin tämä on ihan utopiaa suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa tänä päivänä ja vielä näillä meiningeillä tulevaisuudessakin

tätä kehitystä ei kiitetä eikä huomioida pölhövihreän poliittisen keinottelun tähden vaan autoja seisotetaan turhaan kuten tampereella ja helsingissä liikennevaloissa saastuttamassa ja pakotetaan liikkumaan katalysaattoreille sopimattomilla alinopeuksilla

eli toivon että ne jotka nyt lukevat tätä saisivat tästä tämän asiasisällön kyllä irti tämä on tosi tiukkaa kamaa ja asiantuntijat ovat olleet parhaita ja muuta mutta se mihin suomalaisen politiikan ja toivoisin että tämäkin olisi enemmän keskittynyt siihen pitää tulevaisuudessa keskittyä on se mitä jopa hallituspuolueiden eräät ehdokkaat eräät edustajat erovuorossa olevat sanoivat tuolla että meidän nykyisen politiikan inhottavin piirre on se että vääristellään jatkuvasti toisen sanomiset ja vastataan asiaan joka ei kuulu asiaan

vistbackakin sanoi

tärkeintä tämän kehittämisessä on että helpotetaan nuorison ja ihmisten harrastusta käytetään niitä teknisiä apuvälineitä hyödyksi mitä meillä on

eli tämä on jotenkin noloa että me laahustamme täällä jäljessä kaikessa mikä on jo kymmeniä vuosia tiedetty kuinka tämä prosessi toimii joten tässä kielenkäytössä pitäisi ottaa tämä huomioon

ette kai te enää aio sallia tähän päälle korkean oikeuden sallimaa yksityisten parkkifirmojen sakotusoikeutta varsinkin kun jo nykyinenkin touhu on mediankin mukaan villiä ja paikoin rikollista ja perintä ja karhuamistoiminnassaan suorastaan perustuslain vastaista

alue joka on hyvin pieni josta on aina kiistelty jopa niin pitkälle että tutkijat nykyään ei ainoastaan joku ahmed osman vaan älyttömän monet tutkijat ovat qumranin kirjakääröjen jälkeen todenneet että kaikennäköiset historiankirjoitukset asioista jotka oikeuttavat tietynlaiseen näennäistieteelliseen juttuun suhteessa palestiinaan tai israeliin ovat yllättäen aika kummallisesti voisiko sanoa

nimittäin kun ollaan luvattomia ja monet ovat niin luvattoman heikkoja ja kaikkea muuta niin kannattaa muistaa että luvallisuus tulee justiin tästä lupakäytännöstä että johonkin on oikein omakohtaisesti hankittu lupa saatu siihen oikeus ja tunnetaan ehkä ensimmäistä kertaa semmoista vastuuta jopa kalastuksen tulevaisuudesta suomessa kun hankitaan itse tämä omakohtaisesti

vai onko tämä hallituksen linja

eli vielä kerran

kun tämä selonteko keskittyisikin enemmän siihen mikä yhdistäisi meitä tulevaisuudessa ja kunnioittaisi kaikkea innovatiivisuutta ja luovuutta niin olisin tyytyväinen mutta nyt tämä on liian kovaa tekstiä tälle porukalle

no minä tästä oikeudenmukaisuudesta ja laista puhun koko ajan

eli väitän tässä arvoisa puhemies että suomen lainkuuliaisena ja myöhäisenä itsenäisenä valtiona pitäisi olla tämän kaiken yläpuolella ei nyt ihan jumalan asemassa mutta kuiteskin tämmöisessä inhimillisessä demokraattisessa asiassa ja tajuta näitten molempien osapuolten herkkyysaste käsitellä tätä

tiusaselle niin miten nyt voitaisiin sanoa että pohjoismaiset demokratiat tanska tai ruotsi olisivat nyt ruvenneet vihaamaan jotenkin ulkolaisia kun ne tiukentavat lakeja

sanoisinkin sen takia justiin teille joillekin edustajille että kun te käytätte tätä sanaa että suomi on houkuttelevampi niin se kuulostaa kyllä ihan siltä kuin rkp olisi saamassa just sen mitä se haluaa koska jonkunhan tätä on haluttava

arvoisa puhemies

tai jos ei se ole niin niin sitten suomalainen tämänhetkinen päättäjäporukka on tyhmempi kuin koskaan koska miten me voimme olla tämmöisiä että kun muut ja eu selkeästi tekevät päätöksen ja mekin voisimme seurata heitä niin me jätämme tämän niin kuin auki aiheutamme itsellemme tilanteen joka rahalla muka korjattaisiin

tässähän on selkeästi tampereellakin semmoinen voisiko sanoa ulkoistamisen ja yksityistämisen hinku aivan kuin vrn palveluja ajetaan alas jotta sasilainen malli pääsisi jylläämään saataisiin yksityistettyä parhaat rataosuudet

kyllä se rauhanteko varmaan arvoisa puhemies tarkoittaa vähän uudessa testamentissa eri asiaa että siitä tulee joskus tuloksiakin

pulliainen sanoi että tämä tarkastusvaliokunta olisi puolueettomampi ja itsenäisempi ja kauniimpikin siinä mielessä kuin nämä muut valiokunnat tässä meidän yhteisössämme täällä eduskunnassa

tässäkin tampereella ja helsingissä pannaan parkkipaikkoja nippuun vähennetään parkkipaikkoja koko ajan ja lisätään tavallaan koko ajan tämmöistä yksityisen voisiko sanoa tässä vaiheessa melkein terroris terrori

eli nämä virkamiesten lausunnot otettaisiin mahdollisimman tasapuolisesti sitten huomioon jolloin voisi olettaa että tarkastukset ja tarkistuksetkin olisivat sitten jotenkin ylemmältä tai ainakin rehellisemmältä tasolta mikä kyllä epäilyttää tietysti koska tämä on eduskunnan valiokunta

hah

mutta toisaalta teki mieli kommentoida kun ministeri brax on paikalla justiin samaan asiaan kuin ed

tai ehkä hän ei ihan niin sanonut kun teidän puheitanne on vähän vaikea selvittää mutta jos aiotte tämän vahvistaa niin media ainakin tässä on ollut rehellinen ja meidän nykyhallituksemme vahvistaa siis rikollisfirmoille epämääräisille firmoille oikeuden kyykyttää autoilijoita ja autoa tarvitsevia ihmisiä suomessa entistä enemmän

ja lähtökohta oli se että suomen kieli ja itämerensuomalaiset kielet ovat ottaneet indoeurooppalaisilta kieliltä lähinnä ruotsista ja saksasta sanoja

arvoisa puhemies

tässä on siis pitkäaikaisen suunnitelmallisuuden tulos

kansalaiset ministerit

on taas aika kuunnella kun perussuomalaisena ihmettelen kuten moni muukin tässä pakkasten kiristyessä ja näin vihreän verouudistuksen aikaan kun kansalaisia maanitellaan ministeri kataisenkin suulla säästämään ja muuttamaan energiakäytöstapojaan miksei arvoisa ministeri pekkarinen sähkölaissa erilaisten välistävetomaksujen suuruutta määräävää kohtuullinen sanaa ole vieläkään korjattu sillä nykymuodossaan se sallii mielivaltaisen rosvoamisen

vaikka maailmalla samaan aikaan tutkimuskeskuksissa osoitetaan että ennen indoeurooppalaisia kieliä täällä on ollut vallitsevana kieli joka mitä luultavimmin on ollut suomen kieli suomalaissukuinen kieli tai ruotsin jopa kuurilaiset kaikki nämä rannikot jotka nyt myöhempään ovat tulleet nämä on jo todistettu niin suomi laahaa ikään kuin ruotsinsuomalaisen itsetuntonsa pohjanotkoissa siinä että typistää koko ajan suomen kielen elintilaa justiin tässä tutkimusasiassakin

ja vielä kun vihreät ovat muuten hallituksessa niin tosiaan voisi toivoa että ministeri voisi pistää tässä asiassa vähän voisiko sanoa töppösiin lentoa

ei sen enempää tällä kertaa

sen takia kun edustaja saarakkala puhui oikeistosta meidän äärioikeistomme rkp ja kokoomus pelkästään sen takia että vaalit ovat tulossa rakentavat sekä eurooppaan että suomeen semmoista kuvaa että perussuomalaiset olisivat jotenkin tässä keskellä vasemmalla oleva sen kaltainen puolue kuin heidän henkinen perintönsä

eli minun on vaikea hyväksyä tämmöistä asiaa pelkästään sinä että nyt tässä kehitetään vaikka niin kuin nämä sanovat jotain kielentutkimusta

tutkimuksetkin osoittavat esimerkiksi hiljan jyväskylän yliopiston että kohtuuttomiksi paisuneet ja koetut kiinteiden maksujen osuudet eivät innosta kansalaisia säästämään tai vähentämään sähkön kulutustaan päinvastoin

hallitukselta tuli ihan hyviäkin toivomuksia tosiasioitten voisiko sanoa tietämättömyyden tai vähättelyn lomassa

nimenomaan ruotsi oli viimeinen ja suomenruotsalaisuus suomessa viimeisiä joka sekä rodullisin aivan oikeasti fyysisin ja henkisin ominaisuuksin alensi suomalaisten suomenkielisten itsetuntoa

hällä väliä

tätäkö hallitus salassa tukee vai herra ministeri aikooko hallitus tehdä mitään ennen vaaleja saadakseen sähköyhtiöiden aina vaan ahneemmaksi paisuvan rahastuksen kuriin

mutta aivan kuin edustaja jaskari totesi äsken pitkäaikainen tulevaisuusvaliokunnan jäsen ja itse totesin tulevaisuusvaliokunta on vuosikausia kiinnittänyt huomiota siihen että meillä ei ole yhteensovitettavuutta eikä yhteistä tietokantaa eikä mitään näistä joista edustaja virolainen hyvin toiveikkaasti esitti että tämä laki nyt takaa että ne asiat hoidetaan että ne tulevat kuntoon

tämän perinteen ikään kuin hämäämiseksi rkp vyöryttää kaikilla tahoilla sen kaltaista juttua että pääsisi hämäämään euroopan valtioita sillä että suomessa on joku äärioikeistolainen tai rasistinen vaara

samaan aikaan on tapahtunut tiedotusvälineitten median ja muun vastaavan enemmän ja enemmän voisiko sanoa rikkaimpien omistukseen siirtyminen mikä omalla tavallaan muistuttaa sitä mitä meidän puolueistamme sdp tekee

sdp ei ole rikkaitten puolue mutta sitä että hyväksytään toisen käyttäytyminen

astrid thorshan aloitti ministeriaikanaan tämän muutamalla facebookista poimitulla jutulla ja tietysti hesari ja kaikki levittelivät samanlaisia mitä edustaja zyskowicz sanoi juttuja hesarissa koska oli myös ääri ihminen hesarin päätoimittajana suomen äärimmäisen uskonnollisen liikkeen josta on todistettu kaiken näköistä häpeällistä käytöstä

ja pelkästään siltä pohjalta aivan kuin edustaja tässä äsken käytti puheenvuoron että meillä on jotenkin heikko itsetunto ei meillä ole mikään heikko itsetunto päinvastoin meille on tullut lopultakin puolue suomeen joka miehuullisesti sanoo sen mihin me olemme ajautuneet tällä jatkuvalla hyssyttelyllä ja vielä sillä mitätöivällä jutulla että muka rkptä tai suomenruotsalaisia sorrettaisiin jotenkin